missä ovat seuraavat suuret haasteet

mutta olisin lisäksi kiinnittänyt huomiota näihin kunnallisiin vesihuoltohankkeisiin siirtoviemäriasioihin ja vesihuoltojärjestelmän kehittämiseen

siitä olen kyllä huolissani että nyt esimerkiksi budjetissa ei ole riittävästi varoja uusien siirtoviemärihankkeiden aloittamiseen ja vesihuoltojärjestelmien kehittämiseen

arvoisa puhemies

varmasti moni sari sairaanhoitaja tai tänä päivänä sami sairaanhoitaja seuraa tätä keskustelua ja miettii mitä tämä merkitsee sosiaalialan ja terveydenhuoltoalan henkilöstölle tuleeko uusia sellaisia rakenteita jotka tuovat lisää byrokratiaa vai tuoko tämä uusi malli tehokkuutta

rauhan aikoina parhaalla tavalla edistämme rauhaa ja vakautta maailmassa osallistumalla kriisinhallintaan ja sitä suomi tekee sekä sotilaallisen kriisinhallinnan että siviilikriisinhallinnan puolella

ainakin tarkoitus tällä uudella integraatiomallilla on lisätä tehokkuutta mutta olisin vielä halunnut pääministerin kommentin tähän kysymykseen mitä tämä merkitsee terveydenhuoltoalan työssäjaksamisen kannalta koulutuksen kannalta koska tänä päivänä kuitenkin ihmiset tuolla kentällä yrittävät parhaansa mutta tässä nykyjärjestelmässä on puutteita integraatiopuutteita ja muuta jotka aiheuttavat alalla vaikeuksia väsymystä ja sitten työstä luopumista niin kuin on nähty

ensimmäinen on se että kun suomi lähettää ihmisiä tuonne maailmalle erilaisiin tehtäviin niin nämä ihmiset saattavat törmätä toisiinsa näissä kohteissa ja huomata että ahaa täällä oli tämmöinenkin ihminen jaaha tänne on poliisikin tullut ja näin poispäin

meillä nämä ihmiset eivät ole kovin hyvin verkottuneita ja meiltä puuttuu se kokemusten jakaminen sotilailta siviileille siviileiltä sotilaille kansalaisjärjestöihmisiltä virallisille edustajille jota tarvittaisiin välttämättä kun näitä kokemuksia on

siviilikriisinhallinnan alue on hyvin laaja ja ihmisiä pitäisi kouluttaa näihin muihinkin eli ei vain poliiseja

arvoisa puhemies

olen yrittänyt kuunnella tarkasti opposition viestejä ja toisaalta viesti on se että niitä maita jotka ovat hoitaneet holtittomasti asiansa pitää tästä jotenkin rangaista ja saattaa kaidalle tielle

arvoisa puhemies

sitten kun sitä yritetään tehdä eun talouspolitiikan koordinaatiolla ja eurosopimuksella ja muilla toimilla niin nämä toimenpiteetkään eivät oikein tunnu kelpaavan joten jään kyllä ihmettelemään mikä on sitten se ratkaisu

sen tiedon mukaan minkä minä olen saanut näiltä toimijoilta sellaisesta ei olisi kysymys mutta tietysti haluan näiden tietojen valossa joita tässä keskustelussa on tullut esiin vielä tarkistaa tilanteen

ainakin nämä vaihtoehdot ovat parempia kuin maiden suistaminen selvitystilaan koska se häämöttää helposti sellaisen tien päässä että mihinkään näistä toimenpiteistä ei ryhdytä enkä siihen haluaisi euroalueella mennä

olemme mukana ensimmäisessä merellisessä yhteistyöoperaatiossa eun kanssa ja uskon että suomen merivoimille tästä tulee kokemusta jota nyt saadaan tuolta adeninlahdelta ja intian valtamereltä mutta tulevaisuudessahan riskit ja konfliktit voivat olla paljon lähempänä kotimaata ja silloin tällainen kokemus on hyödyllistä

toiseksi arvoisa puhemies minusta on annettava kuitenkin pääministeri kiviniemelle ja valtiovarainministeri kataiselle tunnustus että kyllä he ovat olleet tiukkoja sen suomen kannan edustamisessa joka täällä on eduskunnassa ja suuressa valiokunnassa määritelty

tässä on ehkä sellainen probleemi että meillä on loistava maantieteellinen sijainti olemme venäjän naapurissa toisaalta sellaista uskallusta sitten lähteä venäjän toistaiseksi aika tuntemattomille ja ehkä joskus epävarmoillekin markkinoille on aika harvalla ja pitää silloin miettiä voisivatko nämä valtion omistamat yhtiöt olla tietyssä mielessä etunenässä raivaamassa esimerkiksi pietarin markkinoille sitä tilaa

arvoisa puhemies

ehkä vielä tästä korruptiosta väärinkäytöksistä ja muista

olen joskus lehdestä lukenut että joskus joitakin eu tukiakin on peritty takaisin ja joillain opistoillakin näyttää olevan vaikeuksia valtionapujensa käyttämisessä oikein ja näin poispäin niin että sinänsähän kaikissa tukimuodoissa on sellaisia riskejä että joku käyttää niitä toiseen tarkoitukseen kuin mihin on tarkoitettu tai käyttää niitä väärin

ehkä he pian ovat yksin ainoita näitä ja silloin tietysti on meidän arviomme yleensä että jos on kovin isossa porukassa yksin tulee se hetki jolloin sitten miettii ollaanko tässä porukassa ollenkaan onko tämä se meidän joukkomme etsitäänkö niitä ratkaisuja joihin näiden joukkojen enemmistö on valmis menemään

itellan osalta sitten edustaja uotilalla oli aivan tarkennettu kysymys mitä siellä tulee tapahtumaan ja ymmärtääkö valtio omistaja tarpeeksi mitä myöskin näissä postipalvelulain velvoitteissa ja tämäntyyppisissä tulee

kaikki ymmärtävät että kehitysmaissa joissa hallinto on erittäin heikko ja joillain alueilla hallinto toimii hyvin puutteellisesti totta kai tällaiset riskit voivat sitten olla suurempia

olemme käyneet tästä itellan kanssa erittäin paljon keskustelua ja itella tietysti tällä alalla toimivana kun sanomme että mitäs jos tulisi tämmöinen postivero jolla tätä yleispalveluvelvoitetta voisi tehdä sanoo että no heiltä kerätään sitten veroa ja se palautetaan heille että itse asiassa se on vain tämmöinen toimintaa jäykistävä rakenne

olen itse pähkäillyt esimerkiksi kysymystä kun meille on esitetty toivomus että nyt kun somaliassa rauhanturvaoperaatio amisom työntää al shabaabin sissejä pois kaupungeista ja näihin kaupunkeihin haluttaisiin perustaa hallinto niin voiko suomi lähteä tukemaan tätä hallintoa

viimeisenä arvoisa puhemies ervvn osalta

en ajattele sitä niinkään vientinäkökulmasta mutta ajattelen että suomalaista osaamista opettajankoulutuksessa suomalaista osaamista ammattikorkeakoulujärjestelmien käynnistämisessä ja muuta kehitysmaissa voitaisiin hyvinkin tarvita

niinistö otti hyvin esille sen että vaikka takausvastuu kasvaa vaikka tämän ervvn koko ja tulevan evmn koko kasvaa silti päätökset siitä ketä tällä taataan millä ehdoilla taataan tehdään erikseen

kun keskustelin sitten puntmaan viranomaisten kanssa että teillä on aikamoinen nuoriso ongelma täällä ehkä vielä pahempi kuin meillä täällä suomessa kavereilla on tulevaisuuden haaveet liittyneenä tähän merirosvouteen niin he tunnustivat tämän ongelman sanoivat että heillä on ehkä tuhat poikaa tai tuhannesta perheestä he tietävät että pojat osallistuvat tähän toimintaan mutta heillä on erittäin vähän tarjota näille perheille

tästä pitää kunnolla keskustella millaisia postipalveluja haluamme tulevaisuudessa

ensin täytyy kiittää eduskunnan ympäristövaliokuntaa hyvästä lausunnosta joka osoittaa että täälläkin talossa on itsenäistä ajattelua joka poikkeaa tästä hallituksen esityksestä

mielelläni ajattelen että lähtisimme mutta toinen kysymys on juuri se mikä täällä esitettiin että mistäs ne kuittipaperit siellä löytyvät ja onko se hallintovirkamies jonka me sinne sitten pestaamme varmasti siellä pysyvästi vai tulevatko sissit takaisin ja ottavat kaupungin hallinnan takaisin

tästä on pidettävä kiinni että myös nämä ehdot tulevat hyvin tiukoiksi ajatellen myös tulevaa evmää

edustaja komille

näen niin että suomi on viime vuosina profiloitunut voimakkaasti kestävän kehityksen tuotteiden osaajana uusiutuvan energian osaajana säästävän tekniikan osaajana

ehkä sitten vielä jos ehdin edustaja kääriäisen minusta erittäin hyvään tulevaisuuteen katsovaan kysymykseen mihin olisi tulevaisuudessa sitten investoitava

ei ole koulutuspaikkoja ei ole työpaikkoja

ylipäätään infrainvestoinnit erityisesti tietoliikenneinfra jolloin näitä googlen tapaisia facebookin tapaisia tietokonekeskuksia saataisiin suomeen saataisiin suorat yhteydet eurooppaan tietoliikenneverkot

tiusanen täällä viittasi tätä kahden lisäydinvoimalan päätöstä

uskon että itse asiassa olemme kääntämässä pyörää toiseen suuntaan taaksepäin verrattuna koko siihen kehitykseen joka kansainvälisesti on kehittymässä

tällä hetkellä se on erittäin vahvasti myöskin humanitäärinen projekti ja olemme sinne osoittaneet myöskin nyt humanitääristä apua

niistä valtion pitäisi olla vastuussa ja auttaa niiden syntymisessä ja sitten tällä startup puolella käyttää sellaisia välineitä joilla ne yritykset joilla on innovaatioita ideoita voisivat jäädä suomeen

ymmärrän että niihin sisältyy aina se mahdollisuus että rauha menee ja rahat menevät ikään kuin sitä kautta hukkaan sota ja konflikti uusiutuu mutta toisaalta se on erittäin palkitsevaa jos myöskin kehitysyhteistyöpanoksin saadaan uusia työpaikkoja tuotteliaisuutta toiminnallisuutta aikaan tälle alueelle

jos katsoo minkälaisiin energiantuotantomalleihin kehitysmaat tulevaisuudessa tulevat nojaamaan toivottavasti eivät ainakaan tällaisiin keskitettyihin teknologisesti äärimmäisen haastaviin jopa vaarallisiin ydinvoimaratkaisuihin

sitten tästä vakausrahastosta jossa yhdistyisi tavallaan tämmöinen jatkumo sotilaallisesta kriisinhallinnasta sitten kohti kehitysyhteistyötä rauhanvälityskomponentit olisivat mukana

yksi hyvä asia ministeri pekkarinen jonka toitte esille oli se että ydinvastuulakia viimein uudistetaan ja toivottavasti se olisi ollut jo käytössä kun tätä päätöstä tehdään

iltapäivälehtien ja muiden lehtien toimittajat ovat meille tervetulleita katsomaan mikä on tilanne ja katsomaan mihin toimiin ministeriö on ryhtynyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kysymyshän ei ole vain viisumitulojen menetyksistä vaan suomalaisten investoinneista venäjällä venäläisten aktiivisuudesta suomen suuntaan investoinneista tänne ja koko siitä skenaariosta että venäjän talouskasvun arvioitiin kuitenkin kasvavan noin parin prosentin luokkaa vuosittain seuraavan kymmenen vuoden ajan

se koskee sekä kehitysyhteistyötä että sitä toista tonttiani valtion omistajaohjausta suomalaisia yrityksiä millä eettisillä pelisäännöillä ne toimivat maailmalla millä läpinäkyvyydellä

puntmaa siinä vieressä siellä ei kuitenkaan ole islamistisia taistelijoita siellä ei käydä näitä taisteluja vaan merirosvous on enemmän tällaista kaupallista toimintaa ja siinä mielessä se on rikollisuutta joka voitaisiin saada kuriin

itse puolustan sitä että valtioiden budjettien alijäämää kontrolloitaisiin paremmin ja itse asiassa kyllä tähän kaikkeen tarvitaan tietynlaista integraation syvenemistä ja eurooppalaisten maiden parempaa yhteistoimintaa myös talouskriisin hoidossa

nyt näitä vaikuttavia tekijöitä varmasti on tämä öljyn hinnan alhaisuus tynnyrihinnan meneminen alas mutta myöskin sanktiopolitiikalla on varmasti tähän venäjän tilanteeseen vaikutuksia

kun te ministeri tuomioja jätitte oman lausumanne syyskuussa eu ministerivaliokunnassa siitä että jos ukrainan tulitauko toteutuu niin uusiin sanktioihin ei välttämättä tarvitsisi mennä mitä ajattelette tänä päivänä tästä tilanteesta ja mitkä teidän mielestänne olisivat niitä ehtoja joiden perusteella sanktiot voidaan purkaa

nyt tietysti omistajaohjauksessa se että meillä tulee tämä näkyvä verojalanjälki kaikkiin valtioenemmistöisiin yhtiöihin lisää sitä läpinäkyvyyttä että voimme katsoa miten ne toimivat näissä maissa miten ne maksavat veronsa

minusta kansainvälisen yhteisön pitäisi ehkä nykyistä enemmän katsoa miten voidaan vakauttaa somalimaan ja puntmaan tilannetta koska koko somalian kehitykselle olisi arvokasta että rauha näillä alueilla säilyisi ja tällaiset islamistien äärimuodot eivät leviäisi pohjoiseen somaliaan

minusta aivan turhaan mustamaalasitte sitä valuuttaa jota nyt käytämme

sitten edustaja tiilikainen edustaja pekkarinen ja muut nostivat ilmastopolitiikan kysymykset ja sen miten näitä ehdollistetaan ja miten näitä asioita otetaan kansainvälisillä areenoilla esille

sen jälkeen pitäisi somalian muodostaa uusi kokonaishallitus ja olisi tärkeää että sekä puntmaalta somalimaasta että etelästä osallistuttaisiin sellaiseen jonkinlaiseen koalitiohallitukseen jossa olisi mahdollisimman laaja pohja jolloin maan tilannetta voitaisiin vakauttaa ja nämä sotilaalliset ryhmät saataisiin pikkuhiljaa lopettamaan siellä taistelunsa

maailmanpankki ei muutenkaan enää tue hiiliohjelmia missään maassa ei tue kivihiilen lisäkäyttöä ei tue fossiilisten polttoaineiden lisäkäyttöä

suomi ja suomen oma äänestysryhmä on ollut tässä hyvin tarkkana että pyrimme vaikuttamaan siihen että ne hankkeet joita tuetaan ovat ilmastomyönteisiä ja sopivat niiden maiden sellaiseen kehitysstrategiaan jossa ilmastovastuullisesti toimitaan

kun tässä vähän mietittiin onko suomella tässä sitten jotain erityistä saumaa niin näen että meidän ei pitäisi katsoa suomen teknologiaosaamista joka liittyy uusiutuviin energialähteisiin ja muuhun vain kotimaan perspektiivistä vaan meidän pitäisi ajatella koko kehitysmaiden joukkoa joka juuri tuuli aurinko biomassaenergiaa pystyisi hyödyntämään

meillä on tätä osaamista ja me pystyisimme tätä ympäristöystävällistä energiantuotantoa ja muuta tuotantoa viemään maailmalle käyttämään sitä osana kehitysyhteistyötä ja löytämään myöskin taloudellisia partnereita tälle omalle cleantechin ja ympäristöosaamisen viennille

arvoisa puhemies

rautaruukin yhdistyessä ssabhen suomen valtiosta tulee yhtiön suurin yksittäinen omistaja ja yhtiön mukaan näköalat markkinoilla muun muassa yhdysvalloissa paranevat

myöskin suomalaiset työnäköalat hämeenlinnassa ja raahessa säilyvät tämän mukana

yhtiö yksin olisi näivettynyt ja joutunut vaikeuksiin työpaikkakehityksessä

muistuttaisin myös että ne uudet hankkeet joita on vireillä omistajaohjauksen puolella merikaapeli saksaan mahdollisuus tehdä konehalleja suomeen myöskin erilaiset kaasuhankkeet joita nyt on vireillä lng kaasun käytön lisääminen ja muuta luovat juuri sitä uutta infraa jolla suomi tulevaisuudessa pärjää

jos sallitte

olisin rohkaissut uutta pääministeriä viemään eteenpäin kahta asiaa joissa mielestäni pääministeri vanhanen oli aktiivinen ja joita ei ole syytä unohtaa

kehitysyhteistyön osalta perussuomalaiset mainitsivat että kehitysyhteistyö on se miljardi jonka he haluavat säästää ja mielestäni tämä on kyllä aika suppea näkökulma siihen mitä maailmassa on menossa

kun katsoo sortuvia luhistuvia valtioita katsoo ihmisten hätää katsoo syyrian tapaisten maiden tilannetta mikään eurooppalainen valtio ei ole kääntänyt selkäänsä näille avuntarvitsijoille päinvastoin euroopan unionin uudet jäsenet kuten viro ovat kehittämässä parhaillaan kehitysyhteistyötään ottavat oppia siitä mitä olemme siellä tehneet

on suomen etu että rahoitusmarkkinat tulevat läpinäkyviksi ei sallita veroparatiiseja eikä tehdä tämmöisiä hämäriä johdannaisia pankkien epävarmoista luotoista jotka sitten sotkevat markkinat

minusta kuitenkin tämä kansainvälinen vastuu on kaikissa tilanteissa yksi osa meidän vastuustamme

siitä voi tulla suomelle se uusi sampo jota pitäisi nyt alkaa takoa

te pääministeri nostitte puheenvuorossanne esille myös suomen ja venäjän suhteet ja viittasitte tietysti siihen että noudatamme eun yhteistä politiikkaa ja sanktioita

toivon että hallitus on tässä asiassa hyvin aktiivinen

suomen maataloustuotanto ja monet muut asiat ovat olleet tästä idänviennistä ja kaupasta riippuvaisia

tietysti tästä seuraa sitten kysymys kun tiedän että sanktiot riippuvat ukrainan kehityksestä voimmeko me millään tavalla itse tukea tai vauhdittaa sitä että jonkinlainen järkevä ratkaisu ukrainan tilanteessa syntyy

toinen asia josta olen huolissani on se että kun taloussuhteet ovat hiipuneet niin samalla tällainen kansalaisyhteiskunnan yhteydenpito venäjän suuntaan vähenee ja ikään kuin ihmisten tuntemus ja tietämys venäjän asioista vähenee

tämä on hyvää keskustelua siltä osin että totta kai on tärkeää katsoa sitä mitä valtio haluaa omistaa mitä uutta mitä vanhaa

solidiumissa on näitä puhtaita sijoitusasioita teliasoneran kaltaisia sammon kaltaisia ja muita ja ne tuovat tänne valtion budjettiin sitä tuloa jota me kaipaamme ja vähentävät omalta osaltaan omaa vajettamme